toivon vilpittömästi että ministeri edesauttaa sitä että voidaan sujuvoittaa esimerkiksi täydennysrakentamista ja rakennusten käyttötarkoitusten muuttamista

liikkuvan poliisin lakkauttaminen on aito uhka liikenneturvallisuudelle ja valvonnalle

on odotettavissa että kaikenlainen kansainvälinen liikenne kasvaa suomessa mukaan lukien laillinen ja laiton kabotaasiliikenne ja kolmansista maista tuleva liikenne

tässä tilanteessa poliisin liikennevalvonnan erityisosaamista ei missään tapauksessa saisi vähentää

arvoisa ministeri te ensimmäisessä puheenvuorossanne sanoitte että liikennevalvonta tullaan säilyttämään tällä nykytasolla

kysyisin myöskin sitä miten harmaan talouden torjuntaan liikenteessä tullaan panostamaan jatkossa

vajaa viikko sitten oli samassa kolarissa kaksi venäläistä ja yksi virolainen rekka ja niiden seassa suomalainen henkilöauto

toteutetaanhan se sellaisena

hallituksen liikenne ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä on esittänyt että raskaan liikenteen kaluston enimmäispainoja ja mittoja korotetaan

arvoisa ministeri miten mahdollinen mittojen ja painojen korotus vaikuttaa tienpidon kustannuksiin teiden kuntoon ja esimerkiksi siltojen kunnostukseen

toimiva joukkoliikenne on tärkeä yhteiskunnan peruspalvelu koko suomessa ja tavoitteena tulee olla joukkoliikenteen käytön lisääminen

liikenne ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille että joukkoliikennelain soveltaminen ei kaikilta osin ole ollut yhtenäistä maan eri lupaviranomaisissa

nyt hallituksen esityksessä ehdotetaan että joukkoliikenneluvan ja yhteisön liikenneluvan myöntämiseen peruuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät keskitetään koko suomen osalta etelä pohjanmaan ely keskukselle

toinen keskeinen asia hallituksen esityksessä on että valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen määrärahan jakautumisesta toimivaltaisille ely keskuksille päättäminen siirretään liikenne ja viestintäministeriöltä liikennevirastolle

tämä ei kuitenkaan saa johtaa huolestuttavaan kehitykseen että niukkoja joukkoliikennerahoja menee matkustajille tarkoitetuista palveluista yhä lisääntyviin konsulttipalveluihin ja projekteihin sekä kehittämis ja suunnittelutöihin

euroja tarvitaan nimenomaan joukkoliikenteen ostoihin

joukkoliikennemäärärahat on pidettävä riittävällä tasolla että pystytään turvaamaan linja autoliikenteen palvelutaso koko suomessa ja sen eri alueilla

metsänhoitoyhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä esitetään muutettavaksi siten että metsänhoitoyhdistyksille suoritettavasta lakisääteisestä metsänhoitomaksusta luovuttaisiin samoin viranomaisen vahvistamista yhdistysten toimialueista

liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja edustaja jalonen jo oikeastaan tuossa omassa puheenvuorossaan kertoi lyhyesti mistä asiassa on todellakin kyse

silloin saadaan myöskin kustannuksia useammalta osapuolelta vähennettyä ja oikeastaan valiokunnan mietinnöstä käy hyvin esille että se on nimenomaan edellytyksenä että ne kustannukset mitä tulee eivät tule millekään osapuolelle kohtuuttomiksi vaan kustannusten jako pystytään myöskin katsomaan asiallisesti

kun toiminta nyt vapautuu on kuitenkin huolehdittava siitä että metsänhoitoyhdistysten tekemä arvokas ja tärkeä työ jatkuu myös tulevaisuudessa

toinen asia minkä haluan nostaa esille

muutoksen odotetaan tuovan myös uusia työpaikkoja alalle ja näille metsänomistajille tarjottujen palveluiden parissa

on tärkeää että meillä on jatkossa myöskin keskitetty tietopiste mistä saa tietoa siitä missä nämä tietoyhteiskuntaverkot kulkevat että siitä on kaikille se tieto ja on myöskin turvattu se tietoverkko mikä on

yleinen kehitys on viime vuosikymmeninä ollut se että kaupunkimetsänomistajien määrä on jatkuvassa kasvussa ja metsänhoitoon on tullut lisää erilaisia metsänhoitomenetelmiä

tämä on toki sallittava metsänomistajille

monet metsänomistajat ovat nykyään kuitenkin aika vähän tekemisissä omistamiensa metsien kanssa koska elävät usein toisaalla kuin omistamansa metsät hyvinkin kaukana niistä

tämän vuoksi on toivottavaa että metsänomistajat kuitenkin käyttävät tulevaisuudessa metsänhoitoyhdistysten palveluja hyväkseen ja ovat myös jäseninä takaamassa yhdistysten toiminnan

kuten edustaja salosen lakialoitteen allekirjoittajien lukumäärästä jo huomataan niin aloite koetaan eteenpäin vietäväksi

arvoisa herra puhemies

nykyisin rakentamisen sääntelyn kokonaisuus muodostuu maankäyttö ja rakennuslaista sekä sen nojalla annetuista maankäyttö ja rakennusasetuksesta ja rakentamismääräyskokoelmasta

vaikka kyseessä onkin päällisin puolin suhteellisen pieni tarkistus niin sen positiiviset vaikutukset ovat erittäin suuret ja turvallisuutta eteenpäin vievät

nykyisin säännösten soveltamisessa on merkittäviä kuntakohtaisia eroja eikä soveltaminen ole aina ennustettavissa etukäteen

toisaalta esimerkiksi mtk on kannassaan varovainen ja odottaa tuloksia mitä puu ja metsäpalvelumarkkinoilla yhdistyslain muutoksen jälkeen tapahtuu

nyt hallitus tässä esittää että lautamiesten lukumäärää vähennetään käräjäoikeuksien istunnoissa yhdellä henkilöllä

siksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tulee asettaa samanarvoiseen asemaan riippumatta siitä ovatko he virka vai työsuhteessa

tämä on asettanut eri puolilla suomea kuntalaiset ja eri kunnissa toimivat rakennusalan yritykset ja yrittäjät eriarvoiseen asemaan

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että käräjäoikeus on lautamieskokoonpanossa päätösvaltainen kun käräjäoikeudessa on puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä

metsänomistajien lähtökohdista on olennaista että palvelu ja edunvalvontaketjua kyetään edelleen selkeyttämään ja vahvistamaan

se on tosiasia

jos lautamiehelle olisi tullut este pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen käräjäoikeus olisi päätösvaltainen kun lautamiehiä on vähintään yksi

nyt hallituksen esityksen tarkoituksena on siis selkeyttää hajanaista sääntelyä ja edistää säännösten yhtenäistä soveltamista

tässäkin tilanteessa on tunnustettava metsänhoitoyhdistysten erittäin tärkeä rooli puuhuollon jatkuvuuden takaajina

käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä että lautamiesten elikkä maallikkotuomareiden valtaa vähennetään ja ammattituomareiden valtaa suhteessa taas lisätään

metsänhoitoyhdistykset huolehtivat hyvin kokonaisvaltaisesti metsänomistajien metsäomaisuudesta tarvittaessa aina sieltä taimien istutuksesta puukauppoihin asti

hallituksen esityksen tavoitteena on siis rakennusluvan hakemisen rakennuksen suunnittelun rakentamisen valvonnan ja rakennushankkeen laadun varmistamisen käytäntöjen yhtenäistäminen ja selkeyttäminen ja nyt näiden asioiden laittaminen yhteen kansioon

myös harvennukset ja muu metsänhoitotyö hoituvat metsänhoitoyhdistyksen kautta

siksi on toivottavaa että metsänhoitoyhdistysten tekemä tärkeä työ säilyy eikä hiivu tämän lainmuutoksen myötä

arvoisa puhemies

aivan kuten edustaja kalli totesi niin tässä kolikolla on aina kaksi puolta ja se on otettava tässäkin asiassa huomioon

metsänhoitoon tarvitaan jatkossakin toimivia hoitoketjuja ja ne eivät saa katketa missään vaiheessa

tarkennuksia on asetettu etenkin eri vaativuusluokkaa olevia suunnittelutehtäviä suorittavien suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksille

toivon että tämä hallituksen esitys ei ole askel lautamiesjärjestelmästä kokonaan luopumiseen vaan pysähdytään nyt tälle esitettävälle tasolle ja käytetään saatavat säästöt pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen

tarvittaessa tätä lainsäädäntöä on tarkistettava ja tarkasteltava uudelleen mikäli uusi lainsäädäntö ei toimi tai heikentää metsänhoidon tilaa

kun hallituksen esitystä lukee niin viitaten tuohon edustaja reijosen puheeseen helposti tulee mieleen mitä oikeastaan tarkoitetaan tarkalleen vaativalla suunnittelutehtävällä tavanomaisella suunnittelutehtävällä ja vähänomaisella suunnittelutehtävällä

aivan lopuksi haluan todeta että kyllä metsänhoitoyhdistyksestä on ollut itsellenikin ja perheelleni erittäin paljon hyötyä ja apua esimerkiksi puukauppoja sekä metsänhoitotöitä tehdessä

lakien tulee aina olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja tasapuolisia kaikille

kun metsäkauppoja on tehty kyllä ne eri firmojen antamat tarjoukset olisivat vaatineet aika paljon itseltäni tutkimista ja setvimistä mikä niistä olisi ollut se edullisin

onko tämä hallituksen esitys sitten tasapuolinen kaikille siitä me voimme olla tietysti montaakin mieltä

omasta mielestäni vesiliikennejuopumuksen rangaistavuuden promillerajan tulisi tulevaisuudessa olla kaikilla veneenkuljettajilla sama

lentoliikenteeseen ihan sen verran että nyt valmistelussa olevassa lentoliikennestrategiassa tulee huomioida ja ottaa huomioon myös maakuntakentät ja maakuntakenttien lentoasemat ja lentoliikenne että se on osa meidän liikenneverkostoa ja liikenneväyliä

onko nyt todellakin näin että niitä saa edelleen toimia suunnittelijoina niin kuin aikaisemmissakin kohteissa ja myös vastaavina työnjohtajina

lakivaliokunnassa kuultavina olleiden asiantuntijoiden arviot promillerajan yleisen laskun vaikutuksista ovat jonkin verran erisuuntaisia

vesiliikennejuopumustapausten käytännön valvonnan kannalta ongelmallista on se että yhden venepartion aika on nykyisin sidottu yhteen tapaukseen aina kerrallaan ja yhden tapauksen käsittely voi asiantuntijoiden mukaan viedä kaiken kaikkiaan lähes kaksi tuntia

toivon mukaan se kirjataan sinne strategiaan myöskin tällä tavalla

täytyy muistaa että se on tarpeellinen ja hyvä asia että se tulee mutta ensi vuoden talousarvioon hallitus esittää kutakuinkin samansuuruista summaa kuin tänä vuonna on budjetissa ja se on aivan liian vähän

saman vesiliikennejuopumustapauksen käsittelyyn osallistuu myös mahdollinen maapartio joka kuljettaa epäillyn sitten tarkkuusalkometri tai verikokeeseen ja tekee mahdollisen rikosilmoituksen

edustaja taavitsaisen sinänsä ansiokkaaseen ja myöskin hyvin kantaaottavaan puheenvuoroon haluan todeta että se ei sinällään liittynyt tähän asiaan kylläkään ja toivon että noita asioita ja niitä keskusteluja mitä edustaja taavitsainen otti esiin käydään siellä postin sisällä ja siellä hallintoelimissä

sinne perusväylänpitoon tarvitaan pikaisesti selkeä tasokorotus ottaen huomioon myöskin minkä edustaja rajamäki jo täällä toi esille rekkojen mittojen ja massojen korotukset mitkä ovat nyt mahdollisia

arvoisa herra puhemies

aivan aluksi haluan lämpimästi kannattaa edustaja hautalan lisätalousarvioaloitetta määrärahan osoittamisesta tulvavahinkojen korvaamiseen

etenkin tuomioistuinlaitosten rahoitustilanne on jo kauan ollut hyvinkin tiukka

tärkeää olisi että vesiliikennejuopumustapausten käsittelyä käytännössä yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin

edustaja hautala otti esille muun muassa saimaan vedenpinnan ja että saimaan vedenpinta on jatkuvassa nousussa

promillerajasta riippumatta viranomaisilla tulisi olla käytettävissään tehokkaan valvonnan kannalta riittävästi esimerkiksi tarkkuusalkometrejä kuten lakivaliokunnan mietinnössä todetaan

saimaan vesistö vaikuttaa lähes koko etelä karjalaan ja etelä savoon maakuntien kuuluessa suurimmalta osin vuoksen vesistöalueeseen

tässäkin tilanteessa on hyvä että vankilaverkosto pidetään nykyisellään ja vankiloita peruskorjataan tarpeen mukaan

vankilaverkostoon tarvitaankin pitkäjänteisyyttä

saimaan vedenkorkeuteen vaikuttaa koko vuoksen alueen vesitilanne joka on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikea

kun tällä hetkellä viranomaisten käytettävissä olevat valvontaresurssit ovat rajalliset niin joudutaankin priorisoimaan onko tärkeämpää saada enemmän vai vähemmän alkoholia nauttineet veneenkuljettajat kiinni ja rangaistuksi

arvoisa ministeri lindström mikä on pelson vankilan peruskorjauksen tilanne tällä hetkellä lähteehän se työ käyntiin

itse toivon että posti jonka tilanne on todellakin vaikea sitä ei voi kieltää se on vaikea koska kirjepostin määrä on romahtanut voi jatkaa myöskin tulevaisuudessa hyvävoimaisena

lopuksi haluaisin sanoa että oikeusministeriön hallinnonalan tilat ovat hyvinkin arvokkaita tiloja

pitkien omien pohdintojeni jälkeen olin lakivaliokunnassa valmis yhtymään valiokunnan mietintöön kun sinne yhteisesti saatiin mietinnön loppuun loppulausuma joka kuuluu

eikö nyt valtion toimesta tulisi käynnistää sellaisia hankkeita joilla parannettaisiin työllisyyttä

liikenneturvallisuus heikkenee energiankulutus ja päästöt lisääntyvät sekä kuljetusajat kasvavat

edellä todetuin tavoin valiokunta pitää tärkeänä että vesiliikennejuopumuksen rangaistavuuden rajan yleistä laskemista arvioidaan jatkossa selvittämällä muun muassa mahdollisuudet lisätä poliisin ja rajavartiolaitoksen käytettävissä olevien tarkkuusalkometrien määrää ja laajentaa esimerkiksi rangaistusmääräysmenettelyn käyttöönottoa

siksi on mielestäni tärkeää että hallitus tämän jälkeen reagoi nopeasti tähän lakivaliokunnan mietinnön loppunäkemykseen

onhan hanke myös liikennepoliittisessa selonteossa hallituskaudella toteutettavien kohteiden joukossa

oma pohdintani on myöskin se että jopa toivoisin että tästä saataisiin jonkunnäköinen vaikkapa ponsi tähän lakiesitykseen täältä eduskunnasta

lisäksi tärkeää on että huumeiden käytön osalta tulee ottaa käyttöön nollatoleranssi kuten tieliikenteessä

mielestäni hallituksen tulee pikaisesti jatkaa kyseessä olevan lain edelleenkehittämistä siten että se laki kohtelee kaikkia veneilijöitä tasapuolisesti

kyseisellä tieosuudella onnettomuusriski on tilastojen mukaan yli kaksinkertainen verrattuna valtateiden keskimääräiseen riskiin

olemme varmaan kaikki tässä salissa samaa mieltä siitä että suomi on saatava parempaan tilaan emme voi elää pysähtyneisyyden tai taantumisen tilassa

nyt tarvitaan päätöksiä nyt tarvitaan uudistuksia tarvitaan tulevaisuuteen katsomista aivan kuten pääministeri on omassa puheenvuorossaan todennut

työllisyyden parantamiseen tähtäävien päätösten on oltava kaiken lähtökohta

toivon todella että meiltä kaikilta löytyy yhteistyötä viemään hallituksen linjaamia kärkihankkeita eteenpäin

koko tieväliä ei varmaankaan saada parannettua kerralla mutta tärkeimmäksi parannuskohteeksi arvioidun myttiömäen kohdan parantaminen savitaipaleella tulisi aloittaa pikaisesti

päätie ja perustieverkostoamme ei saa päästää rapautumaan vaan se tulee pitää kunnossa ja vaarallisia kohtia tulee parantaa taloudellisesti vaikeinakin aikoina

tiehankkeilla voidaan parantaa myös työllisyyttä

arvoisa herra puhemies

on hyvä että suomalaiset voivat vaikuttaa kansalaisaloitteella kansalaisia laajasti koskettaviin asioihin

suomi tarvitsee työtä ja työpaikkoja

itse en kannata tätä kansalaisaloitetta turkistarhauksen kieltämiseksi

ala on merkittävä vientiala suomessa tuo tuloja suomeen sekä merkittävästi työllistää yrittäjiä sekä muita sidosryhmiä

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys perustuu euroopan komission päätökseen että se suomen lainsäädäntö joka viime kaudella tehtiin ei vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin mitä rakennustyyppejä on jätetty menettelyn ulkopuolelle elikkä silloinen eduskunta jätti sen menettelyn ulkopuolelle

arvoisa puhemies

kun nyt nämä keskustelut kääntyivät alkuperäisestä aiheesta aika laajalle ja ruvettiin puhumaan kilpailutuksesta ja hankinnoista en malta olla sanomatta ihan muutamaa sanaa jos puhemies sallii sen

täällä nyt ruvettiin asettelemaan jo oikeastaan vastakkain yrityksiä sen mukaan onko yritys suuri vai pieni ja omasta mielestäni lopputulosta ei ratkaise yrityksen koko onko se suuri vai pieni tai se onko yritys uusi vai vanha vaan kyllähän siinä tulee ottaa huomioon myöskin monet muut asiat

kuten on tullut esille niin vaikka tämä hallituksen esitys onkin vain teknisluontoinen ja tavallaan pieni päätös siinä on hyvä pohja lähteä siihen että tavoitteena on nimenomaan parantaa asumisoikeustalojen asukkaiden asemaa ja se on hyvä suuntaus

kun kilpailutusta järjestetään niin itse lämpimästi toivon että kilpailutuksen järjestäjä pohtii kilpailutusta järjestäessään niitä kriteereitä jotka ratkaisevat ettei hankintahinta ole se yksi ja määräävä asia

nyt olisi tärkeää kantaa huolta myös nykyisestä perustieverkosta sillä liikenneväyliemme kunto rapautuu huolestuttavaa ja kovaa vauhtia